siis oliko tuon äskeisen puheenvuoron mukaan liittyen moniin samanlaisiin puheenvuoroihin oliko ihan tarkoitus niin että kokoomus siis ei olisi tehnyt viime kaudella sitä että oli väkinäistä se mitä tehtiin viime kaudella vapaaehtoisesti keskustan johdolla keskustalaisen pääministerin johdolla

siis kokoomus ei olisi toteuttanut sitä

miksi te ette viime kaudella kertoneet että te vastustitte näitä asioita joita tehtiin keskustan johdolla ja nimenomaan niin että se tapahtui vapaaehtoisesti

tässä laissa ehdotetaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamista siten että maatilojen neuvontaa koskevat säädökset muutettaisiin vastaamaan manner suomen maaseudun kehittämisohjelmaa elikkä tulevaa ohjelmakautta

loput lainsäädäntömuutokset ja ehdotukset toimeenpanoehdotukset tulevat sitten syksyllä käsittelyyn mutta tämä on nyt ensimmäisiä tämän yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen jäljiltä

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että valintamenettely toimeenpannaan siten että neuvojien neuvontatehtävän laatuun ja laajuuteen nähden tarpeellinen asiantuntemus samoin kuin valinnan joutuisuus varmistetaan kaikilta osin

tämä ehdotus tuo mukanaan myöskin lisää hallintoa lisää byrokratiaa ja siksi valiokunta pitää välttämättömänä ettei tämä lisäisi byrokratiaa yhtään enempää kuin mikä se välttämätön tarve on

tämä esitys siis pohjaa kolmannen kerran sanottuna yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen jonka yhtenä perusperiaatteena alun alkaen piti olla se että sillä yksinkertaistetaan koko järjestelmää

no nyt kuitenkin kävi niin että kaiken kaikkiaan koko järjestelmä monimutkaistui ja myöskin tämä neuvontajärjestelmä on sitten sopeutettu siihen monimutkaistuneeseen ja monimutkaistuvaan järjestelmään

tämä on valiokunnankin mielestä vastoin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen tavoitteita

tähän on myöskin jätetty hylkäysvastalause joka esitellään sitten tuonnempana ehkä toisessa käsittelyssä mutta totean tästä lyhyesti vain sen että tässä todetaan tämän tukijärjestelmän siis olevan entistä monimutkaisempi ja halutaan että se on byrokraattinen löytää halutaan että se ei ole näin byrokraattinen ja että sen pitäisi olla halvempi sekä viljelijän että hallinnon kannalta

vaikka keskusta on saanut paljon aikaan ja saa edelleenkin paljon aikaan keskusta sentään ei saanut aikaan kansainvälistä finanssikriisiä ja siitä johtuvaa taantumaa joka viime kautta varjosti

pakon edessä silloinen hallitus joutui tekemään niitä ratkaisuja joita se teki ja samaan aikaan sdp silloinen pääoppositiopuolue vaati vielä suurempaa velanottoa kuin mitä hallitus silloin teki

näin se teki reilu vuosi sitten vielä omassa budjettiehdotuksessaan se esitti suurempaa velanottoa kuin mitä silloinen kiviniemen hallitus teki

edustaja lindtman tietenkin siinä mielessä voidaan sanoa ei ollut niin syyllinen tähän asiaan josta hän kertoo koska hän ei viime kaudella täällä ollut mutta näin se kuitenkin oli kun itse täällä nyt sattumalta silloin olin

no jos ei oltaisi tehty tätä massiivista velanottoa joka kieltämättä totta kai lisäsi suomen velkaantumisastetta merkittävällä tavalla meillä olisivat olleet edessä massiivinen työttömyys ja äärimmäisen suuri lama

toinen vaihtoehto olisi ollut massiiviset leikkaukset ja silloin tilanne olisi ollut aivan sama elikkä kyllä se oli pakko silloin tehdä ja silloiset hallituspuolueet varmasti tekivät tässä hyvää työtä ja kaikkensa

meillä suomessa on valtavat mahdollisuudet uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaan toimintaan talouteen

edustaja pekkarinen piti täällä äsken erittäin perustellun ja mielenkiintoisen puheenvuoron siitä millä tavoin eduskunnan työtä voitaisiin kehittää ja hänen sanoihinsa vielä muutama ajatus joita haluan hänen hyvään puheenvuoroonsa jatkaa

samalla kun me kestävällä tavalla käytämme näitä meille suotuja luonnonvaroja hyväksemme me kohennamme ympäristön tilaa koska pystymme luopumaan uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä ja korvaamaan niitä uusiutuvilla

samalla me hoidamme vaihtotasettamme

on selvää että kun meillä on uusi perustuslaki joka alleviivaa kaikissa mahdollisissa tilanteissa parlamentarismia eduskunnan ensisijaisuutta sekä kirjaimessa että ennen kaikkea perustuslain hengessä on kyllä valitettavaa ollut se että demokratiasta on tullut nyt yhä enemmän hallitusvetoista

kuitenkin on niin että tämä ympäristöhallinnon pääluokka jota nyt käsittelemme on erittäin monissa kohdin epäjohdonmukainen näiden isojen tavoitteiden osalta

on puolustusvoimauudistus vaalipiiriuudistus kuntauudistus ja laitanpa vielä samaan joukkoon tämän kehysesityksen sen takia kehysesityksen että me kansanedustajat jotka oppositiossa olemme saimme oikeat luvut vasta viikkojen päästä siitä kun tuo kehysriihi oli pidetty

me äsken kuulimme aivan hyviä ajatuksia ministeri niinistöltä asioiden edistämisen suhteen mutta käytännön toimet ne vain valitettavasti ovat erilaisia kuin mikä tahtotila täällä osoitetaan ja puhutaan

siksikin yhdyn niihin ajatuksiin joita täällä on esitetty että kun poliittinen tahtotila meillä kaikilla on yhteinen myöskin ympäristönäkökulmasta niin kyllä ministereiden soisi olevan paikalla kuuntelemassa tätä keskustelua jossa tätä huolta ja yhteistä tavoitetta esille tuodaan

me emme ole mitenkään voineet tehdä omia vaihtoehtoisia ehdotuksiamme ennen kuin meillä on oikeat luvut joita hallitus käsittelee ja siksi sitä esitystä ei ole sen enempää keskustalla kuin perussuomalaisillakaan se ei voikaan olla valmiina ei millään

siksi pidän kyllä kummallisena että täällä pitkät luennot kuulemme ministereiltä mutta ministerit kuuntelevat meitä kovin kovin niukasti

siksi on kyllä paikallaan pohtia sitä niin kuin aivan oikein edustaja lindtman pohdiskeli omassa puheenvuorossaan voitaisiinko vähän samantyyppistä järjestelyä siinä vaiheessa eduskunnassa käydä keskustelun muodossa kuin mitä käytiin budjetin osalta

ympäristöhallinnon nykyinen toimintatapa ei ole syynä siihen että meillä isot toimijat eivät ole tulleet riittävästi säädellyiksi valvotuiksi ja hallinnoiduiksi vaan vika on siinä että me olemme omaksuneet tavan jolla me säätelemme ja valvomme kaikkia toimijoita samalla tavalla

se oli aika toimiva ratkaisu kuitenkin ja saatiin hyvä debatti ja hallituksesta olivat ministerit paikalla ja se on silloin se on silloin ollaan ihan demokratian näkökulmasta ja parlamentarismin näkökulmasta oikealla tiellä

ensimmäinen on se että pääministeri katainen piti täällä hyvän ja kauniin puheen ja hän totesi siinä yhdessä osassa että hallitus tasapainottaessaan pitää huolen siitä että sopeutustoimet toteutetaan oikeudenmukaisella tavalla

tämä on tiennyt sitä että pienet toimijat joita suurimmalta osalta nämä uusiutuvien luonnonvarojen toimijat ovat alkutuotannosta jalostukseen saakka valvotaan ja säädellään henkihieveriin ja isoja toimijoita talvivaara päällimmäisenä säädellään liian vähän koska kaikkia säädellään samalla tavalla

tältä osin tämä sanoma ei ole yhtäpitävä sen kanssa mitä se käytännön tasolla on ja sanon uudelleen sen että maaseudun ihmiset laajasti ottaen ovat olleet tyrmistyneitä niistä esityksistä joita tämä kehysehdotus nyt sisällään pitää

tämä on se ongelma ei hallinnon rakenne toisin kuin täällä on muutamissa puheenvuoroissa tullut esille että hallinnon rakenne olisi jollain tavalla ongelma ei vaan tämä periaate joka mielestäni pitää muuttaa takaisinpäin niin kuin se ennen oli enemmän riskiperusteiseen hallinnointiin ja säätelyyn perustuvaksi

ensimmäinen asia on se että viedään toimintaedellytyksiä palveluita yhä kauemmaksi heikennetään monella monella tavalla mahdollisuuksia elää maaseudulla

toinen asia on se että me kuitenkin haluamme ja meillä on välttämätöntäkin se että me korjaamme omaa kauppavajettamme me tuotamme enemmän tuotteita oman maan raaka aineista joilla korvaamme tuontitarvikkeita monella monella eri tavalla ja ne kaikki lähestulkoon kaikki tulevat maaseudulta

nämä kaksi asiaa pitää ottaa huomioon niin että pystytään ne hyvät tavoitteet joita myös hallitusohjelmassa on toteuttamaan myöskin maaseudun osalta

siksi haluan ja toivon ja edellytän että tähän toimintatapaan me teemme muutoksia ja ymmärrämme myöskin sen mikä ero on pienellä toimijalla ja isolla toimijalla ympäristön kannalta

kehyspäätöksessä on hyviä elementtejä oikeinkin hyviä innovaatiokannustimia ja poisto oikeuksien laventamista

muuten me emme pysty käyttämään näitä meidän hienoja runsaita luonnonvaroja kestävällä tavalla hyödyksi vaan meillä kivihiilen käyttö täällä jatkaa kasvuaan tai jos ei kasvuaan niin ainakin jatketaan sen käyttöä

ne ovat erinomaisia ratkaisuja ja ansaitsevat kiitoksen mutta se meidän pitää rehellisesti sanoa että me koko ajan toisella kädellä teemme lisää hankaluuksia ja teemme lisää ongelmia yrittäjyyden tielle

meidän lupaprosessimme ovat hyvin monimutkaisia monimutkaistuvat yhä edelleen ja lupien hinnat erilaisten ympäristölupien ynnä muiden lupien hinnat jatkuvasti jatkavat kasvuaan

kaksi yksityiskohtaa vielä

toivoisin että me voisimme nyt vihdoin viimein saada aidosti ja oikeasti liikkeelle yrittäjyyden sukupolvenvaihdosten helpottamisen kaikilla tasoilla ja kaikilla tavoilla

durbanin ilmastokokouksessa sovituissa asioissa toden totta kävi niin että jotta sopuun päästiin suomi joutui taipumaan tilanteeseen jossa meidän kasvavat metsävaramme eivät siis hehtaarit vaan meidän metsämme kasvavat metsävaramme ja varastomme joutuivat päästön lähteeksi

siinä oli sellaisia perusteita jotka ovat aivan pistämättömiä ja millä tavoin sillä että yritysten sukupolvenvaihdosten edistämisellä me saamme uutta kasvua uutta innovatiivisuutta uusia investointeja ja uutta työllisyyttä aikaan

toivon että ministerit nyt toden totta pitävät kiinni siitä että nämä kompensaatiot saadaan ja että ne tulevat tälle samalle alalle elikkä metsätoimijoille jotta me emme pitkässä juoksussa menetä tätä mahdollisuutta joka meidän metsissämme ja meidän puuvarannossamme on ja piilee

savonlinnan liikennejärjestelyt joissa on kolme vaihetta joista kehyspäätökset pudottivat kokonaan pois sen viimeisen syväväylävaiheen

pidän sitä erittäin huonona ratkaisuna sen vuoksi että me olemme halunneet hakea jo vuosikausia pitkäjänteisyyttä liikenneinvestointeihin ja tämä jos mikä oli sitä

täällä ministeri niinistö totesi että oli ympäristön kannalta hyvä asia että ympäristöministeriö ei lannanlevitykseen poikkeuksellisten sääolosuhteiden johdosta antanut poikkeuslupaa

kaikki nämä kolme vaihetta tarvitaan jotta se kokonaisuus tulee sellaiseksi jollaista me olemme halunneet muuten se liikennejärjestely on torso siellä jos ei näitä kaikkia kolmea vaihetta toteuteta

peltojen kasvukunto tällä tavoin saatiin heikkenemään jolloinka ne eivät ensi kesänä eivätkä ehkä seuraavanakaan pysty sitä satoa tuottamaan kuin ennen ja käyttämään niitä ravinteita joita sinne laitettiin

se nimenomaan oli siinä samassa paketissa joka viime kaudella erittäin laajalla yksimielisyydellä hyväksyttiin ja nyt siitäkin on niistetty rahat niin että ei pystytä tekemään kuin aivan olematon aloitus

jos olisi jatkettu ja annettu jatkoaikaa se levitys olisi tapahtunut aikana jolloin peltojen kasvukunto säilyy hyvänä koska pellot olisivat olleet vähän kuivemmassa tilassa ja ne olisi muokattu sen levityksen jälkeen

herra puhemies

tuossa edellä edustaja lehti piti erinomaisen puheenvuoron jossa hän erittäin laaja alaisesti ja myös talouden reunaehtoja hyväksi käyttäen perusteli sitä miksi on tärkeää että eri puolilla suomea on näitä kehittämisen pisteitä joita kunniksi sanotaan

tätä työtä ja liikuntaa harjoitetaan kaikkialla suomessa hyvin monipuolisella tavalla ja siksi on se huoli minkä edustaja rehula tuossa edellä toi esille

elikkä ne eivät ole vain ja ainoastaan rakennetta vaan ne ovat merkittävä osa meidän kansantalouttamme ja meidän hyvinvointiamme ja meidän kehityksen mahdollisuuksiamme

onko nyt alueellisten liikuntajärjestöjen aika laajastikin osoittama huoli tämän lain kirjauksista ja sitä seuraavasta asetuksesta aiheeton

erityisesti siksi että ne viestit joita hallituksen piiristä tuli liittyen pakkokeinoihin pakkotoimiin kuntarakenteen väkisin uudistamiseksi olivat hyvin ristiriitaisia

elikkä jos tulkinta on tämänkaltainen niin kuin edustaja rehula tuossa edellä sanoi niin onko syytä muuttaa lakitekstiä vai sanotaanko tämä suoraan ja selvästi asetuksessa jotta nuo huolet aiheelliset huolet alueellisilta liikuntajärjestöiltä valtionavun suhteen hälvenevät

hallitus on vääjäämättömästi ja jääräpäisesti vienyt pakkoa eteenpäin

ja tällainen hanke selvästi yksi hallituskauden tärkeimmistä hankkeista sosiaali ja terveydenhuollon uudistus ja kuntarakenneuudistus ei voi olla sellainen hanke jossa hallituspuolueet ajavat vähintäänkin kaksilla rattailla

siksi on välttämätöntä ja väistämätöntä että oppositio haluaa selvittää välikysymyksen kautta miten tämä asia loppujen lopuksi hoidetaan

ja mehän emme siis ole vastausta tänään vieläkään tietääkseni saaneet tähän kysymykseen tulevatko pakkoliitokset vai ei ja miten hallitus aikoo niihin suhtautua ja miten aikovat myöskin edustajat näihin suhtautua

kahdeksan kokoomuksen kansanedustajaa kirjoitti lehtiin pari viikkoa sitten kirjoituksen joka levisi aika tavalla laajalle jossa sanottiin näin

ennen kaikkea meidän pitää luottaa kansalaisiin ja antaa heille aito valinnanvapaus pakottamisella ei tulla saavuttamaan kestäviä tuloksia

ja kun täällä vielä kokoomuksen taholta väitettiin että tämä on suora jatkumo tämä hallituksen linja viime kauden ja edellisen kauden paras hankkeeseen niin melko kummallisia ovat väitteet

ja sitten toisekseen paras hankkeesta on tullut nyt pakkohanke

eli miten ihmeen lailla parhaasta tulee pakko

näillä on enää hyvin vähän tekemistä keskenään paras hankkeella ja tällä nykyisellä linjalla ja siksi on kummallista että täällä väitetään että tämä on suora jatkumo tästä meidän ja keskustan aloittamasta mallista

on aika outoa puhetta myös perussuomalaisilta äsken kuulla se että kuntien yhteistyössä hävitetään demokraattista vaikutusmahdollisuutta jota ei ole heidän mukaansa näissä kuntayhtymissä olemassa

myöskin täällä kokoomuslaiset ovat ehdottaneet sitten tämän hallituksen esityksen tilalle piirikuntamallia joka on hyvin läheistä sukua taas keskustan esittämälle kotikuntamaakunta mallille

en ole itse kertaakaan kokenut kun olen pitkään toiminut pienen kunnan valtuuston puheenjohtajana etteikö minulla olisi vaikutusmahdollisuutta kuntayhtymissä ja kuntien välisessä yhteistyössä

vielä yksi asia joka liittyy siihen että täällä myöskin kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa syytettiin keskustaa kuntien sekasorrosta

sen sijaan kun menemme suuriin yksiköihin suuriin kuntiin sinne häviävät pienen kunnan alueen vaikutusmahdollisuudet tyystin tykkänään ja hallitus esittää että nyt demokratiaa parannetaan sillä että kuntia laitetaan yhteen muodostetaan jättikuntia

no ei varmuudella ole aiheuttanut vaan kyllä se on ihan hallituksen omaa aikaansaannosta ja kun kuulostelee kuntapäättäjiä ja asiantuntijoita missä puolella tahansa maata niin vastaus on aina samanlainen

tämän talouspoliittisen välikysymyksen tarkoituksena on tiukata hallitukselta toimia nykyisen suomen talouskehityksen suunnan muuttamiseksi ja tehokkaampien keinojen löytämiseksi tuolle suunnanmuutokselle ja samalla esitellä opposition vaihtoehtoja tälle kaikelle ja hallituksen tekemisille

hallitukselta pitää tulla päätöksiä selkeitä linjauksia ja pitää aidosti kuntia kuulla

ja kyllä siellä on koettu että sitä kuulemista ei ole harjoitettu mitä nyt kuntalaiset ja kuntapäättäjät olisivat edellyttäneet

siksi oli kyllä hiukan hämmentävä tuo keskustelu päivällä ja varsinkin debatti joka meni suurimmalta osalta vanhojen kaiveluun ja tahallisten väärinymmärrysten esittämiseen

puhemies

näillä kummallakaan asialla ei ole mitään tekemistä sen todellisen tilanteen kanssa ja meidän taloutemme kohentamisen ja parantamisen kanssa joka meidän on välttämättä tehtävä katsomatta olemmeko me hallitus tai oppositioasemassa

hän totesi tuossa hyvä toveri ilmoitusliitteessä niin että on aika erikoinen tilanne että kun ensin vaaleissa ja vaalien jälkeen ajetaan erittäin voimakkaasti ajatusta että pakko ei sovi kuntauudistuksiin ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksiin sitten hetkeä myöhemmin ollaankin sen takana

kun suomi on luokiteltu ja todettu maailman yhdeksi kilpailukykyisimmistä maista samaan aikaan meidän luottoluokituksemme on laskenut ja samaan aikaan meidän talouden tulevaisuudenkin näkymät ovat erinomaisen ja erittäin synkät

ja näin antti rinne muotoili tuon oman ajatuksensa aivan samalla tavoin kuin keskusta ja monet monet hallituspuolueen edustajat tänään tämänpäiväisessä keskustelussa ovat muotoilleet

pitkään aikaan valtiontalouden kehysten valmistaminen ja valmistautuminen tähän esitykseen ei ole ollut niin haasteellista kuin se nyt on

jotakin outoa tässä yhtälössä on

maailman yksi kilpailukykyisin maa on tilanteessa jossa meitä uhkaa euroopan unioninkin tasolla holhoukseen joutuminen

ne neljä viisi päällimmäistä tavoitetta joita näillä kehyksillä on ovat perusteltuja ja toivoa vain sopii että ne ratkaisut joita nyt on tehty riittävät tuon kehityksen turvaamiseen

jotain outoa tässä on ja tämä outous meidän pitää yhteistoiminnassa saada oikaistua kasvun tielle ja niiden ratkaisujen ja päätöksien tielle joilla me taloutta pystymme kohentamaan

ostovoiman turvaamiseen työllisyyden varmistamiseen rahoitusmarkkinoiden turvaamiseen ja luottamuksen lisäämiseen ja peruspalveluiden edelleen kehittämiseen ja uudistamiseen

pääministeri tänään ansiokkaasti kertoi kuusi kohtaa luottoluokituslaitoksen perusteluista miksi luottoluokitusta on alennettu

on selvää että kotimarkkinavedon vahvistaminen on nyt se linja jota lyhyellä tähtäimellä meidän on tehtävä mutta yhtä selvää on myöskin se että kun tämä taantuma aikanaan päättyy me tarvitsemme uusia teknologioita uusia tuotteita ja uutta kasvua jotta me voimme varmistaa meidän vientimarkkinoidemme kasvun ja sitä kautta pitkäjänteisen myönteisen kehityksen tässä maassa

hän kuitenkin jätti kertomatta perusteluissa olevat tekstit joissa puututaan meidän päätöksentekoomme sen kyvyttömyyteen tehottomuuteen ja toimettomuuteen

viime laman jäljiltä valtio teki rohkeat ratkaisut ja satsasi merkittävät määrät telematiikkaan ja siihen liittyvään tietojärjestelmän kehittämiseen ja tulokset ovat maailmanlaajuista taloushistoriaa

puhemies

kaikkien tuntema pitkäaikainen valtiovarainministeriön virkamies raimo sailas on myöskin tuonut jälleen omia ehdotuksiaan taloustilanteen kohentamiseksi

nyt tarvitsemme saman tyyppisiä ratkaisuja ja uskon että meidän hyvistä puuraaka aineistamme ja meidän uusiutuvan energian osaamisestamme tällaisia voi muodostua ja siihen myöskin satsauksia tehdään

hän muun muassa ehdottaa sitä että se vähäinen elvytysvara jota meillä nyt käytettävissä on pitää suunnata sellaisiin toimenpiteisiin joita me joka tapauksessa tulevaisuudessa joutuisimme tekemään

yksi merkittävä asia koko tämän maailmanlaajuisen ongelman aikaansaamiseksi on ollut se että rahoitusmarkkinoiden valvonta läpinäkyvyys ja säätely ei ole ollut riittävän laadukasta eikä se ole kohdentunut oikein

hän ehdottaa meidän liikenneväyliemme ja homekoulujemme korjausvelan pienentämistä ja investointia näihin kohteisiin ja nimenomaan investoimista niin että nämä elvytysvarat käytettäisiin tuotantoa palveleviin investointeihin ja silloin puhutaan kyllä ihan jostakin muusta kuin siitä linjasta jonka hallitus on valinnut vaikkapa pääkaupunkiseudun ja tampereen liikennerakentamiseen

siksi pääministeri vanhasen esittämä ja läpiviemä stressitestiehdotus euroopan unionissa on erittäin hyvä ja tulee enemmän kuin tarpeeseen

tällaisia viestejähän on kuulunut myöskin yhdysvalloista presidentin vaihdoksen jälkeen ja toivottavasti tästä saadaan nyt maailmanlaajuinen ratkaisu jolla pystymme lisäämään sitä luottamusta jota tarvitaan niin kansalaisten yritysten kuin rahoitusmarkkinoidenkin välille

meidän raaka aineemme tulevat jostakin ihan muualta ja meidän vientiin tarkoitettujen jalostettujen tuotteiden lisäarvo tehdään kyllä muualla kuin pääkaupunkiseudulla

jos tätä uutta luottamusta ei pystytä rakentamaan vaan sama meno jatkuu edelleenkin seuraavan nousukauden aikana samat virheet uhkaavat toistua ja silloin me olemme jälleen saman tyyppisessä tilanteessa kuin mitä tällä hetkellä on

totta kai me tarvitsemme vahvaa pääkaupunkiseutua ilman muuta ja sitä pitää kaikin tavoin kehittää mutta se tuotannollinen toiminta tehdään muualla

tämä on aika kovaa kieltä pitkän linjan virkamieheltä ja kun hänkin edellytti kilpailukykyä ja kotimaista tuotantoa edistäviä toimia puhemies otan esille vain kaksi

meitä kansalaisia säädellään tällä hetkellä yli oman tarpeen hyvin hyvin monessa kohdin ja euroopan unioni on tässä kyllä mestari tekemään

toinen on tänään moneen moneen kertaan täällä puhutun ja sanotun hallintotaakan vähentäminen

mutta euroopan unioniltakin niin kuin koko maailmanlaajuiselta yhteisöltä on jäänyt säätelemättä yksi tärkeimmistä asioista joka sitä säätelyä ja valvontaa tarvitsee ja se on rahoitusmarkkinat

ei ole sattumaa että me olemme tänään sanoneet että suomi on porvarillinen ddr tai että meillä on byrokratian jalanjälki kasvanut kasvamistaan

siksi on tärkeää että nyt on lähdetty uudelle tielle ja kun se on vielä tullut suomen esityksestä niin tämä kuvaa sitä että pieni maa hyvin hoidettu oma talous ja hyvin hoidetut omat rahoitusmarkkinat voi olla esimerkkinä ja näin myöskin pystymme saamaan aikaan tällaisia erittäin pitkälle meneviä ratkaisuja niin kuin tämän stressitestin läpivienti on ollut

sitä on pakko välttämätöntä purkaa ja siinä ei meidän tarvitse syytellä toinen toisiamme vaan se on ajan saatossa tapahtunut kehitys ja nyt meidän kaikkien yhteinen tehtävä on sen purkaminen

se on välttämätöntä jotta ne patoutuneet investointitarpeet joita meillä on miljardikaupalla saadaan tehtyä ja liikkeelle

toinen asia puhemies on energia

lyhyesti sanon siitä

tämä hallituksen lupauksia antava linjaus aikaisemmin lokakuulta jossa luvattiin turpeen veroa muuttaa ja metsähakkeen tukea nostaa ja sillä tavalla saada ajojärjestys meidän energiakattiloihimme muuttumaan se esitys joka tänään tuli on torso eikä täytä tätä lupausta alkuunkaan

on erittäin hyvä kuulla ja nähdä tuosta budjettikirjasta että ministeri anttila ja hallitus on pystynyt pitämään tuon tukijärjestelmän niin euroopan unionin edunvalvonnassa kuin myöskin täällä suomessa sellaisella tasolla mihin lupaukset on asetettu